tulkoon nyt vielä sanotuksi kun nimenikin täällä salissa mainittiin että en kannata lukion ja ammatillisen opetuksen sulauttamista nuorisokouluksi mutta todellakin yhteistyötä ja synergiaetujen hyödyntämistä kannatan

haluaisin tästä esityksestä vielä todeta että tässä on erityisen onnistunutta se että jatkossa opintoja suoritetaan tällä tavalla moduulimuotoisesti tutkinnon osa kerrallaan

tämä sitten mahdollistaa yksilölliset ja joustavat opintopolut ja muun muassa opintoalan vaihtajalle tämä on hirmuisen kätevää

useissa asiantuntijalausunnoissa on pelätty että keskuksen laaja tehtäväksianto myös kulttuurin osalta voisi merkitä tehtävien painopisteen siirtymistä liikaa kulttuurin keskuksen perimmäisen tehtävän elikkä taiteen edistämisen kustannuksella

valiokunnan saaman selvityksen mukaan kulttuurin edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi niin kuin valiokunnan puheenjohtaja jo mainitsikin lastenkulttuuriin monikulttuurisuuteen tai terveyttä kulttuurista hankkeeseen liittyviä tehtäviä joita jo nyt on sinne delegoitu

valiokunnan muutosehdotuksen mukaan taiteen edistämiskeskuksen tehtävänä olisi taiteen edistäminen ei siis taiteen ja kulttuurin edistäminen

kansalaisaloitteen hyväksyminen sellaisenaan olisi ollut vaikeaa pelkästään siitä syystä että siinä ei otettu kantaa siihen miten kieltenopiskelu olisi järjestettävä mikäli ruotsin kielen pakollisuudesta luovuttaisiin

tuntuu todella turhauttavalta tämä jatkuva keskustelu ja tivaaminen näistä opiskelupaikoista siinä mielessä että eikö myöskin pääkaupunkiseudun nuorilla tai suurten kaupunkien nuorilla ole oikeus saada opiskelupaikka sieltä missä he itse asuvat missä oma kotiseutu on

oma kantani on että ruotsin kielen pakollisuutta ei välttämättä tarvita

mitä tähän saarakkalan esitykseen tulee niin on paljon hyviä esityksiä mitä kaikkea mukavaa opintotuelle voisi tehdä ja niin kovin mielellään kuin niihin yhtyisikin olisi hyvä ensin selvittää niiden kustannusvaikutukset koska nämä ovat helposti hyvin kalliita uudistuksia

sen sijaan tarvitsemme lisää mahdollisuuksia eri kielten opiskeluun enemmän kieliä ja aikaisemmin sillä mitä enemmän kieliä opettelee sitä helpompaa niiden oppiminen on

valiokunnan saaman lisäselvityksen mukaan asetuksella onkin tarkoitus säätää että virasto päättäisi aluetoimipisteiden määrästä ja sijaintipaikkakunnasta ja että aluetoimipisteillä voisi olla näitä sivutoimipisteitä

ruotsin asemaa oppiaineena ei voida tarkastella irrallaan kieliasioiden kokonaisuudessa vaan päätöksenteon pitää perustua pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan

pitää ottaa huomioon sekä yhteiskunnan että elinkeinoelämän tarpeet ja huolehdittava siitä että kaikki kansalaiset saavat mahdollisimman tasa arvoiset lähtökohdat elämälleen

arvoisa puhemies

vertaisarvioinnin toteutumisen kannalta ovat tärkeitä luottamusmiesten valintaprosessi ja luottamuselinten asiantuntemuksen laaja alaisuus

valiokunnan asiantuntijakuulemisen yhteydessä on esitetty epäilys että taiteen vertaisarviointi kärsii jos kaikkia taidetoimikuntien jäseniä ei nimetä nykyiseen tapaan järjestöjen esittämien henkilöiden joukosta

jäseniä valittaessa onkin huolehdittava siitä että toimikunnan taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolinen ja että kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon

arvoisa puhemies

tuo mitä edustaja heikkilä kertoi ettei todellakaan ensiapukoulutus kuulu poliisin tutkintoon on todella aikamoinen yllätys ja olisi todella hyvä että se saataisiin jatkossa sitten osaksi sitä poliisitutkintoa

jaostojen asettamismahdollisuus sen sijaan on tärkeä sillä se lisää vertaisarvioinnin laaja alaisuutta ja asiantuntemusta muun muassa sellaisissa asioissa jotka koskevat uusia taiteenaloja tai poikkitaiteellisuutta

tosiaan tässä ytimenä mikä ainakin itselläni jäi hampaankoloon on todellakin tämä vaara siitä että tämä poliisikampus ja sen tämmöinen yhteisöllinen merkitys sitten häviää mutta varmasti voidaan löytää tapoja joilla se poliisikampus voidaan säilyttää vaikka sillä tavalla että poliisiopiskelijat saavat etusijan hakeutua näihin asuntoihin ja että niissä on edulliset vuokrat tai jotakin tällaista

valiokunta on edelleen korostanut taiteen asemaa uudistuksessa ja täsmentänyt taideneuvoston jäsenen kelpoisuutta siten että taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt henkilö

samoin valtion taidetoimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista apurahoista ja palkinnoista ja sama koskee alueellisia taidetoimikuntia siis nimenomaan vertaisarviointiin perustuvia

mutta varmasti jos hyvää tahtoa riittää se kampuksen merkitys voidaan tälläkin hallituksen esityksellä säilyttää

arvoisa puhemies

jokaiselle lapselle pitää varhaiskasvatussuunnitelman lakisääteisyyden myötä taata oikeus monipuoliseen kulttuuriin leikkiin taidekasvatukseen liikuntaan moninaisiin elämyksiin virikkeisiin oppimiseen sekä sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun

arvoisa puhemies

tulevaisuuden tavoitteena tulisikin olla myös maksuton varhaiskasvatus

maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi vanhemmilla voisi olla mahdollisuus työn opiskelun tai muun tarpeen vaatiessa sitä täydentävään lasten päivähoitoon josta sitten käytön mukaan laskutettaisiin

tämä malli ei joidenkin asiantuntijoiden mukaan välttämättä tulisi edes nykyistä kalliimmaksi sillä kokopäivähoidon käyttö vähenisi samoin kuin esiopetuksessa on tapahtunut

parasta tässä olisi se että samalla suomalaisten lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen nousisi ja tällä taas olisi huomattavia positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten myöhempään oppimiseen

varhainen tuki jo varhaiskasvatuksessa onkin lapsen kannalta paljon parempi vaihtoehto kuin se että tuen tarve huomataan vasta esiopetuksessa tai myöhemmin koulussa

arvoisa puhemies

lastentarhanopettajana voi meillä toimia yliopistokoulutuksen saaneen kasvatustieteen kandidaatin ohella myös ammattikorkeakoulussa sosionomin tutkinnon suorittanut

toisaalta tässä selvityksessähän yllättäen todettiin että vuoropäivähoidon tarve ei olisi kasvanut tämän lain voimaantulon jälkeen joissain paikoissa jopa vähentynyt

edustaja kontulan lakialoite näitten sijaishoitopaikkojen oman toiminnan tarkastamisesta on erittäin kannatettava

on aivan käsittämätöntä tämä mitä kontula aloitteessaan kertoo että lapsia kohdellaan nöyryyttävästi tai heidän oikeuksiansa rajoitetaan laittomasti tai että edunvalvoja ei ole kuullut lasta kahden kesken vaan muun henkilöstön kanssa samaan aikaan

olisi hyvin tärkeää että lapset etenkin nämä kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa tilanteessa olevat lapset olisivat tietoisia oikeuksistaan ja myöskin siitä minkälaisia velvollisuuksia heitä hoitavilla sosiaalityöntekijöillä on

on hienoa että lakiin on nyt tulossa ryhmäkokokatto eli jatkossa ryhmän kokoa ei saa koko ajan kasvattaa lisälapsilla ja aikuisilla niin kuin nykyään usein tapahtuu

tässä taloudellisessa tilanteessa ei liene vielä mahdollista muuttaa myöskään aikuisten ja lasten suhdelukua jonka mukaan yhtä aikuista kohden saa olla neljä alle kolmevuotiasta ja seitsemän yli kolmevuotiasta

eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä josta tuossa jo puhuttiinkin nuorten syrjäytymisestä kerrottiin imatran esimerkkiä joka on todellakin hyvä esimerkki siitä miten lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja voidaan tehostaa

oma kokemukseni kyllä kertoo sen että kun näitä ennalta ehkäiseviä asioita tuolla valtuustojen budjeteissa esitetään niin helposti se vastaus on se että kun aina me laitamme sinne sosiaali ja terveyspuolelle rahaa ja aina se vain maksaa lisää ei se mitään auta

arvoisa puhemies

ihmiset ymmärtävät etenkin taloudellisesti haasteellisina aikoina verotuksen merkityksen

verotuksellahan rahoitetaan terveyspalvelut koulut ja monet muut hyvinvointipalvelut meidän suomalaisten hyvinvointimme ja niistä halutaan pitää kiinni

miten huomioidaan ihmisten tulot

verotuksessa haetaan nimenomaan solidaarisuutta

solidaarisuusvero toteutetaan lisäämällä valtion tuloveroasteikkoon väliaikainen uusi ylin tuloluokka

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun itse en kuitenkaan ole kovin perehtynyt näihin rangaistusasteikkoihin noin niin kuin ylipäätään niin olisikin kauhean mukavaa että kun tämä tulossa oleva hallituksen esitys aikanaan tulee eduskuntaan niin siinä olisi selvää vertailua siitä mitä rangaistuksia mistäkin ollaan sitten nykytilassa antamassa

tällä tavoin voitaisiin esimerkiksi kouluttaa kovasti tarpeellisia hoitoavustajia vanhustenhuollon tarpeisiin

vuosikymmenien odottelun jälkeen saadaan vihdoin ensi vuonna voimaan vanhuspalvelulaki joka monin eri tavoin tulee parantamaan jokaisen ikäihmisen asemaa hyvin merkittävällä tavalla monin erilaisin tavoin

todellakin oli hyvä tietää jo etukäteen että tämän hallituksen esityksen tullessa eduskuntaan pitää olla tarkkana jotta sinne niitä kiristyksiä voidaan tehdä esimerkiksi juuri maijalan esittämällä tavalla